heidän ei tarvitse maksaa ja opiskelijoiden ei tarvitse maksaa silloin kun asuvat kodin ulkopuolella koska nuo opintososiaaliset tulot eivät nouse tämän tulorajan yläpuolelle

jos puhutaan indeksikorotuksista se on kuitenkin parempi kuin ei mitään aivan sen takia että kun leipä kallistuu kahvi kallistuu tee kallistuu kaikki kallistuu myöskin opiskelijoille aivan samalla tavalla kuin meille

arvoisa puhemies

minä olin erittäin iloinen siitä että tulevaisuusvaliokunnan mietinnössä kiinnitettiin niin paljon huomiota oppimiseen erilaiseen oppimiseen erilaisiin tapoihin ja erilaisiin kategorioihin oikeastaan näin voisi sanoa

tokihan tässä tietenkin rikkaimmat saavat enemmän voittavat ehkä enemmän mutta siitä huolimatta tämä laki on solidaarisuuden suuntainen

ei yksinkertaisesti opiskelijoiden rahat eivät riitä

jos meidän ammatillista koulutusta ajetaan sillä tavalla alas kuin nyt on ajettu niin se tarkoittaa sitä että me ehdoin tahdoin teemme toisen luokan kansalaisia

tänä päivänä on erittäin tärkeää että me havahdumme

on pakko tehdä työtä tai on saatava rahaa jostakin muualta

silloin jos pohjois suomesta ja itä suomesta poistetaan koulutuspaikkoja ja niitä siirretään helsinkiin silloin parannetaan tietenkin niiden ihmisten asemaa jotka asuvat pääkaupunkiseudulla mutta valitettavasti heikennetään niiden asemaa jotka asuvat äärirajoilla

tästä eteenpäin yleisradion tie on ainakin muutamaksi vuodeksi taattu ja minä iloitsen siitä aidosti

se mikä minusta on säälittävää tässä ajassa on se että kun on siirrytty epätyypillisiin työsuhteisiin jotka ovat määräaikaisia väliaikaisia et cetera et cetera nuoret pakotetaan silloin ottamaan lainaa

tuolloin nelihenkinen perhe sai täyden hoitolisän runsaan kymppitonnin tuloilla

minä pelkään sitä tilannetta kun tämä polvi nyt valmistuu missä syöverissä he ovat

ihan pientä loogista ajattelua käyttäen huomaamme että kaikkein pienituloisimpien lapsiperheiden kotihoidon kokonaistukia leikattiin tuolloin rajusti

jos meidän koulutustasomme tämän päivän uutisten mukaan on alhaisempi kuin espanjassa puolassa australiassa pohjois koreassa ja aika monessa muussa paikassa silloin on syytä havahtua ja on syytä ruveta katsomaan sitä tulevaisuutta mikä meidän nuorillamme on

ikärajoja on vaikka muille jakaa

ammattitaitoinen ja motivoitunut kuljettaja pärjää liikenteessä mutta nykyjärjestelmä johtaa helposti siihen että alalle tullaan vain työttömyys tai varusmieskoulutuksen kautta mikä ei ole oikein

kun olemme puhuneet paljon siitä että pitäisi olla tätä oppisopimuskoulutusta niin se on erittäin hyvä asia ja oppisopimuskoulutuksen pitäisi olla sen kaltaista että voitaisiin jäädä siihen työpaikkaan töihin sen jälkeen kun se koulutus on saatu

tämä on se huoli se inhimillinen huoli joka on tämän päivän opiskelijan olkapäillä koko ajan ja sen takia he yrittävät tehdä työtä sinä aikana kun opiskelevat ettei tarvitsisi esimerkiksi sitä lainaa tai että pystyisi mahdollisimman vähän ottamaan yhteiskunnalta rahaa

arvoisa puhemies

tavallaan siinä vaiheessa kun haetaan tulevaisuutta haetaan ammattia näitten asioitten ei pitäisi olla ensisijainen asia vaan ensisijaisen asian pitäisi olla se että voidaan keskittyä opiskelemiseen ja saadaan opinnot päätökseen jotta päästään sitten tulevaisuudessa myöskin tekemään töitä

ikävää tässä asiassa on se että tämän hetken päätösten mukaan heitä tullaan lyömään tästä loistamisesta korville koska he tulevat menettämään tässä nyt suunnitellussa eläkeratkaisussa

tein asiasta toukokuussa kirjallisen kysymyksen

työnantajat eivät ota oppisopimukselle ihmisiä koska vaikka se opiskelija on siellä suhteellisen halpa työntekijä niin hänestä täytyy kuitenkin maksaa ja sen lisäksi hän on tiettyjä aikoja pois työpaikalta silloin kun on nämä teoriaosuudet olemassa

tämä on erittäin hyvä lakialoite

meillä suomalaisilla on maan tapana suojella itsemme hengiltä

perushoitoraha on varsin pieni mutta lisää maksetaan vähintäänkin kohtuullisen tulotason omaaville perheille

olisiko meillä pelastus oppisopimuksen voimakkaassa nostamisessa ja mestarikisälli toiminnan tuomisessa työelämään

tietosuojalaki on niin tiukka että se estää viranomaisia ja lääkäreitä toimimasta ihmisen niin lapsen kuin aikuisenkin parhaaksi silloinkin kun siihen on ilmiselvä tarve

haluaisin kysyä arvoisalta ministeriltä kun puhutaan näistä ruoan alkuperämerkinnöistä miten on sitten tämä gmo rehu jota nyt varmasti sitten suomeenkin joko tulee tällä hetkellä tai tulee auttamattomasti tulemaan sen takia että annettiin jenkeille lupa tuoda sitä ja espanjalaisten kasvattaa nimenomaan maissin osalta ja sitä sitten rehuna syötetään

kotihoidon tukea voidaan varmasti ja pitääkin tarkastella uudesta näkökulmasta

näyttötutkinto voisi olla jonkinlainen ratkaisu tämänhetkiseen tilanteeseen kisällimestari malli voisi olla ratkaisu tämänhetkiseen tilanteeseen mutta se suuri haaste on saada ne mestarit ottamaan se kisälli se työnantaja ottamaan se työntekijä

sen sijaan hoitorahaa voitaisiin nostaa ja kotihoidon tuki tehdä kauttaaltaan tarveharkintaiseksi

onko vika suomen sisäisissä markkinoissa sillä vaikuttaa voimakkaasti siltä että ajo opetusta antavat tahot ovat hinnoitelleet kortin hinnan systemaattisesti alkuperäisten arvioiden yläreunaan

mutta tuoko tämä laki lisää resursseja tuoko lain voimaan saattaminen lisää psykologeja ja ammatillisesti koulutettuja sosiaalityöntekijöitä tai erityisesti kaltoin kohdeltuihin lapsiin erikoistuneita lääkäreitä

kaikkein suurituloisimmille ei tässä taloudellisessa tilanteessa ole syytä maksaa kotihoidon tukea

meillä on olemassa jo järjestelmä joka takaa jokaiselle niin köyhälle kuin rikkaalle automaattisesti kuin manulle illallisen rahaa kun lapsi syntyy perheeseen ja sen nimi on lapsilisä

mutta se että me pääsemme siihen ja se että meidän nuoremme saavat kunnollisen koulutuksen asettaa meille suuria haasteita

mitä ihmettä meillä voitaisiin tehdä sen eteen että ruoan hinta ei olisi niin kamalan korkea ja että ainakin jos ruoan hinta on korkea siitä hyödyn saisivat ne viljelijät ja ne karjankasvattajat ja maidontuottajat jotka ovat sen työn siinä tehneet

ehkä meidän pitää tarkastella uudestaan sitä tarvitsemmeko me kuitenkin sen opistotason sitähän meillä ei enää ole ja onko sillä alemmalla korkeakoulutuksella hukin papereilla hum

peruskoulu sen jälkeen lukio sitten ammatillinen koulu ja myöskin ammattikorkeat näistä kaikista tulee koulupudokkaita ja jos emme pysty ottamaan siitä koppia niin silloin tällä maalla ei todellakaan mene tulevaisuudessa hyvin

arvoisa puhemies

tähän väliin pitäisi jostakin saada jonkinnäköinen piikki pistettyä tai juoksutettua sitä rahaa jompaankumpaan suuntaan

jos me luovutamme nyt sen takia että meillä ei ole rahaa että me elämme lamassa ja me panemme oppilaitosten ovia kiinni niin me teemme sellaisen karhunpalveluksen tälle maalle

ei tietenkään pitäisi silloin kun tuki on tarpeen perheen toimeentulon kannalta ja silloin kun tuki on ainoa asia joka pystyy mahdollistamaan sen että lasta voidaan tulotasosta riippumatta hoitaa myös kotona

esimerkiksi inarissa asuva kaltoin kohdeltu lapsi viedään ouluun vaasassa kaltoin kohdeltu tai seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi joutunut lapsi viedään turkuun

mielestäni suomessa tulisi myös harkita mahdollisuutta jossa mopokortin voisi suorittaa valinnaisena osana perus tai ammattikoulujen oppimäärää

meillä on olemassa erittäin vaikeasti työllistettävien ryhmä noin kolmikymppiset miehet joilla mahdollisesti on yksi ammatti jo olemassa mutta jostain syystä elämä on välillä potkinut päähän ja sen jälkeen sitten sieltä kuopan pohjalta ei tahdota päästä kuopan reunalle millään

samalla tavoin myös henkilöauton ajokortin teoriaosien suorittaminen voitaisiin sisällyttää osaksi ammattikoulun tai lukion oppimäärää

jo hallituksen pyrkimys työurien pidentämiseen tukisi tätä ajatusmallia jossa voitaisiin maksaa osittainen tuki silloin kun tuen saaja pääsääntöisesti äiti haluaisi mennä osa aikatyöhön tai vaikkapa lyhyeen määräaikaiseen työhön

minusta tällaisessa esimerkkitapauksessa pitäisi pystyä takaamaan se että asiansa osaavat lääkärit sosiaalityöntekijät ja psykologit tuodaan lapsen omalle kotipaikkakunnalle eikä lasta lähdetä riepottamaan minnekään muualle

jos meillä on koulupudokkaita joka ikinen vuosi peruskoulusta lähtien niin heistä tulee ajan mittaan syrjäytyneitä nuoria aikuisia heistä tulee tulevaisuudettomia aikuisia

kun kunnilta on nyt poistettu rahoja kuten kaikki tietävät niin se tarkoittaa myöskin sitä että erilaisista paikoista joissa on vaikeasti työllistettäviä hankalasti työllistettäviä ihmisiä vajaakuntoisia ihmisiä ja maahanmuuttajia viedään rahaa ja se tarkoittaa käytännössä sitä että sieltä on suora tie työttömyyskortistoon ja siitä kortistosta ei näillä keinoilla nousta ylös

arvoisa puhemies

ikäväkseni on havaittava ettei tämä esitys nyt ainakaan vielä anna eväitä tämän mopokorttiasian edistämiseksi muutoin kuin opetusluvallisen opetuksen osalta

työmarkkinat ovat muuttuneet viime vuosina osa väli tai määräaikaisiksi suurelta osin ja myös yhteiskunnan on pysyttävä siinä mukana

tämä sama ongelma että koulupudokkuudesta joudutaan yhteiskunnan ulkopuolelle on tällä hetkellä koko euroopassa

miksi siis emme antaisi myös pienten lasten perheiden vanhemmille pääsääntöisesti toki tietenkin äidille mahdollisuutta palata pikkuhiljaa pehmeästi töihin

vaikka maksumiehenä on nyt valtio niin käytännön toimien järjestäminen tapahtuu lähimpänä lasta ja täytyy pitää asia niin että valtio maksaa nämä kulut

nyt se mitä meidän pitäisi arvon ministeri tässä maassa pystyä tekemään on se että jokaiselle ihan jokaiselle joka peruskoulunsa päättää on olemassa se jatkokoulutuspaikka

lisäksi meidän pitäisi varmistaa se että lapsen pahoinpitelijä tai seksuaalinen hyväksikäyttäjä samoin kuin sellaista tekoa suunnitteleva ihminen varmasti saa tuntuvan rangaistuksen

arvoisa puhemies

toisaalta kukapa meistä tietää tulevaisuudesta emme ole ennustajaeukkoja

mutta silti on erittäin hyvä asia että tällä tasolla suomen parlamentin tasolla pohditaan sitä mitä tulevaisuus tuo tullessaan mitä se voi tuoda tullessaan ja käännetään lantin molempaa puolta toivottavasti hyvin jotta voidaan arvioida mitä tämä ratkaisu merkitsee kun katsotaan se kaikilta puolilta

on lapsia jotka joutuvat tässäkin maassa elämään epäinhimillisissä olosuhteissa eivätkä he pidä sitä sinänsä minään sen takia että he eivät tiedä että parempaakin on olemassa

arvoisa puhemies

nämä ovat niitä kohtia missä tämän salin joka valitettavasti on aika lailla tyhjä nyt mutta sitten kun tämä on täysi on puututtava siihen ja taattava se että meidän lapsemme meidän nuoremme ja meidän tulevaisuutemme voivat elää turvallisessa kaltoin kohtelemattomassa maassa ja että mikäli tällainen ihmisarvoa alentava teko tapahtuu sen tekijä joutuu asianmukaisesti siitä tuomiolle

tämä on totta

toivottavasti tämä herättää meidät siitä unesta että me olisimme niin hyviä että meidän ei tarvitse enää mitään tehdä

eikö näitä elinkeinotukia pitäisi kohdentaa uudella tavalla ja päästä pois siitä viidakosta mikä siellä nyt on ja auttaa myöskin sitä kautta ihmisiä työllistymään

tässä sitran paperissa puhutaan muun muassa terveydenhuollon digitalisaatiosta ja se on asia joka varmasti tulee ja se on asia jossa tulee olemaan paljon haasteita

meillä on valitettavasti tässä maassa vähän sellainen tilanne että me suojelemme itse itsemme itseltämme mutta kun me puhumme terveydenhuollosta ja terveydenhuollon digitalisaatiosta niin silloin meidän täytyy varmasti vähän raottaa näitä erilaisia rajoituksia

asioiden pitää toimia myöskin syrjäseuduilla ja erilaisten tietokantojen pitää pystyä keskustelemaan keskenään jotta saataisiin mahdollisimman hyvä ja optimaalinen lopputulos

mikä on urpilaisen salainen paperi

sen lisäksi silloin viimeksi kun puhuimme tästä sitran paperista sivuttiin myöskin apteekkimaksuja jotka nyt koskevat helsingin yliopistoa ja niitä on muun muassa nyt budjetissa esitetty leikattavaksi pois

rahaa otetaan vaikka kansa ei halua antaa

kunnallinen päivähoito ei ole vanhempien oikeus se on lasten oikeus

sinänsä hallitus on linjassa toimissaan

juuri äsken edustaja kontula siirsi suvereenisti lasten oikeuden aikuisten oikeudeksi

arvoisa puhemies

tämä on yksi asia joka mahdollistaisi sen että tämän puolen tutkimustoiminta tässä maassa pystyisi jatkumaan keskeytyksettä myös tulevaisuudessa ja ensi vuonna

mutta mitä tekee hallitus